niin kuin äsken jo sanoin minullakaan ei ole mitään sitä vastaan että me palvelemme tänne tulevia matkailijoita totta kai mutta se voidaan aivan hyvin tehdä tämän poikkeuslupa asian osalta eikä siinä nähdäkseni ole mitään ongelmia

meidän mielestämme olisi pitänyt tässä vaiheessa valita kestävän energiapolitiikan tie jolla oman energiatuotantomme jätteitä ei siirretä tulevien sukupolvien kannettavaksi

haluaisinkin ehkä jos ministeri vielä pystyy tässä näitä käytettyjä puheenvuoroja kommentoimaan kysyä tätä resurssiasiaa koska mielestäni tämänkin lain oikea tulkinta asianmukainen laadukas tulkinta lupaviranomaisten puolella on aivan keskeinen asia

minä en nimittäin ihan usko että tämä yhdenmukaisesti synergialla pelkästään hoituu

eniten minua ihmetyttää tässä asioiden käsittelyjärjestyksessä se että suomen kansanedustajat pakotetaan hallituksen toimesta ottamaan kantaa ensin näihin massiivisiin ydinvoimaratkaisuihin ennen kuin on ainuttakaan esitystä näistä uusiutuvista energialähteistä tähän taloon tuotu

lisäksi haluaisin vielä ehkä ministeriltä kysyä sitä miten näette erään kommentin joka on esitetty tästä lainsäädännöstä siten että ei ehkä ole riittävästi tässä esityksessä otettu huomioon euroopassa yhteisesti sovittua vesien hyvän ekologisen tilan tavoitetta

kehotan kyllä nyt niitä edustajia jotka ovat uusiutuvien kannalla harkitsemaan vielä omaa äänestämistään koska emme tiedä mitä hallitus näissä asioissa tulee esittämään

aivan aluksi haluan todeta että pidän hyvin erikoisena sitä että arvoisa pääministerimme ei ole täällä kuuntelemassa tätä välikysymyskeskustelua

arvoisa puhemies

lisäksi ministeri pekkarinen jälleen kerran jälleen kerran te tuossa puheenvuorossanne unohditte täydellisesti energiatehokkuustoimenpiteet jotka ovat erittäin merkittävä osa tätä kokonaisuutta

mitä sitten tulee tähän keskusteluun niin toivoisin todella ministeri mäntylä kun te totesitte että hallituksella on halu ja kyky katsoa kauas että te nyt katsoisitte välillä tähän vähän lähemmäksi ja kuulisitte niiden ihmisten hätähuutoa jotka nyt ovat todella ongelmissa näiden teidän kestämättömien leikkaustenne takia nehän kohdistuvat samoihin ihmisiin nyt monelta suunnalta

tämä on kuitenkin yhteisesti sovittu asia eurooppalaisella tasolla ja olisi hyvä että suomikin voisi näihin sitoumuksiinsa asiallisesti vastata etteivät ne ole pelkkää paperia vaan ihan oikeita tavoitteita joiden puolesta toimitaan

kun en ole enää tuolla vastaajan paikalla niin on kohtuutonta väittää täällä että en osaa vastata asetukseen jonka olen allekirjoittanut

kun täällä on nyt viitattu sitten myöskin viime kauden asioihin on pakko sanoa että viime kaudella tehtiin vanhuspalvelulaki viime kaudella tehtiin omaishoidon kokonaisvaltainen kehittämisohjelma viime kaudella tuotiin tähän saliin ensimmäistä kertaa keskusteltavaksi sote malli joka nyt jalostuu toivottavasti eteenpäin

arvoisa puhemies

vielä aivan lopuksi haluan näiden suurten hankkeiden osalta todeta sen että on kyllä valitettavaa se että hallitus ei pystynyt tällä lakiesityksellä puhaltamaan poikki tätä peliä näistä isoista hankkeista

uudistus vahvistaa yliopistojen roolia koulutuksen sisällöllisessä ja laadullisessa ohjauksessa sekä sosiaali ja terveysministeriön asemaa koulutuksen koordinoijana

kyllä osaan vastata ja voin vastata

pidän erikoisena sitä että kokoomus omia pääministereitään täällä mollaa tällaisilla puheenvuoroilla että ei ole tehty mitään edellisellä kaudella varsinkin kun te olette itse olleet hallitusvastuussa kaikkein pisimpään

itse olisin sitä toivonut koska minusta on kyllä aika kohtuutonta noilla alueilla asuville ihmisille etenkin se että todellakin vuosien ja vuosikymmenten aikana moneen kertaan repostellaan ja riepotellaan näitä samoja asioita

terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin ehdotetaan otettavaksi säännökset erikoislääkäri ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta koulutukseen ottamisen perusteista sekä koulutuksen pituudesta

kun ihmisille sitten syntyy mielikuva jonkun oikeuden päätöksen jälkeen että nyt tämä asia on saanut pisteen niin eikö mitä kohta pistetään tästä talosta uutta putkeen ja keskustelu on taas aivan levällään

tarkemmat säännökset koulutusten sisällöstä kuten opintojen rakenteesta koulutusohjelmista sekä siitä missä yliopistoissa koulutusta annetaan ehdotetaan säädettäväksi sosiaali ja terveysministeriön asetuksella

tämä ei ole asianmukaista näitä ihmisiä kohtaan mutta en usko että tämä on asianmukaista myöskään näitä toiminnanharjoittajia kohtaan saati sitten yhteiskunnallisesti ylipäätään

siis epävarmuus on pahin asia mitä voi olla

tässä mielessä olen kyllä pahoillani siitä että hallitus ei kyennyt tässä kysymyksessä tätä peliä viheltämään poikki

esityksessä ehdotetaan valtakunnallisen erikoislääkäri ja erikoishammaslääkärikoulutuksen sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksen koordinaatiojaoston perustamista

arvoisa herra puhemies

aluksi haluan kiittää ministeriä siitä että hän näin äkkiseltään pystyy olemaan täällä käymässä tätä keskustelua joka on tärkeä ja arvostan kyllä myös sitä että pahoittelitte eduskunnan edessä sitä että tästä asiasta on syntynyt näitä epäselvyyksiä joiden kanssa nyt olemme täällä tekemisissä

jaoston tehtävänä olisi arvioida kansallisia erityiskoulutustarpeita sekä tehdä aloitteita erityiskoulutuksen kehittämiseksi

asetusluonnoksen mukaan jaoston jäsenet edustaisivat julkista ja yksityistä palvelujärjestelmää terveydenhuolto ja opetusviranomaisia kaikkia lääketieteen ja hammaslääketieteen ylimpiä korkeakoulututkintoja antavia yliopistoja erikoislääkäri ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa olevia valviraa ja muita sidosryhmiä

haluan kyllä samalla myös todeta sen että tässä keskustelussa jotkut käytetyt puheenvuorot ovat olleet kyllä aivan yliampuvia

en pidä esimerkiksi täällä tänään esitettyjä käpysankopuheita kovinkaan asiallisina kannanottoina tähän vakavaan kysymykseen jonka äärellä olemme

tarkoituksena on siis koulutuksen valtakunnallinen ohjaus koulutusmäärien ennakointi ja kohdentaminen siten että se mahdollisimman hyvin vastaa palvelujärjestelmämme tarpeita

mutta on pakko arvoisa puhemies todeta että niillä alueilla joita tämä uudistus koskee ja koskee kipeästikin kuten meillä keski suomessa on aiheellisesti noussut kyllä runsaasti kysymyksiä ja epäselvyyksiä tämän nyt syntyneen hässäkän johdosta

meille hallitusryhmien edustajille kuten muillekin on kerrottu että tämän uudistuksen lähtökohdat ovat olleet puhtaasti maanpuolustukselliset

luotan sinänsä kyllä puolustusvoimien asiantuntemukseen laatia rakenteellisia uudistuksia mutta minusta esimerkiksi alueellisia vaikutuksia olisi pitänyt perusteellisesti kyetä arvioimaan ennen utvan tekemiä päätöksiä

arvoisa puhemies

viime päivien aikana on väistämättä syntynyt sellainen mielikuva että kaikki hallitusryhmät ja niiden edustajat eivät ole olleet samalla viivalla kun on tehty näitä keskeisiä valintoja tämän uudistuksen osalta

eli hallitus hienostelee ja kehuskelee näillä pienillä mitättömillä tehdyillä korjauksilla

samanaikaisesti kuitenkin kuntatasolla nämä lapsiperheet jotka ovat siinä tukalassa tilanteessa ja tarvitsisivat palveluja eivät niitä saa koska kunta ei kykene niitä tuottamaan ja maksavat sitä laskua jonka hallitus on hienosti toteuttanut nostamalla palvelumaksuja terveyskeskusmaksuja päivähoitomaksuja ja niin edelleen

näin ei tietenkään asianlaita voi olla vaan hallitusryhmien vaikutusmahdollisuuksien on oltava samat huolimatta siitä kuka ministeri ja minkä hallitusryhmän mandaatilla päätettävää asiaa valmistelee

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

luonnonvarapolitiikka on erittäin merkittävä asia ja tietenkin tässä mielessä olisi voinut toivoa sitä että hieman aikaisemmassa vaiheessa vaalikautta tämä tärkeä asiakirja tänne olisi tuotu sillä nyt kyllä täytyy todeta että aikaa jäi varsin vähän perusteellisesti tähän asiaan valiokuntatasolla perehtyä

ymmärrän kyllä että tässä on ministerillä ja virkakunnalla ollut melkoinen urakka ja hyvä että saimme tämän nyt vihdoin myös eduskuntaan käsittelyyn

tästä reilun pelin hengestä on mielestäni nyt syntyneessä tilanteessa paljolti kyse ja minusta on hyvin valitettavaa arvoisa puhemies että olemme joutuneet tähän tilanteeseen koska tämä päiväkausia jatkuva keskustelu tämän ison ja merkityksellisen aiheen äärellä ei ole omiaan vahvistamaan kansalaisten luottamusta edustuksellista demokratiaa kohtaan

haluan kuitenkin todeta myös sen että kun tätä katselin niin tämä ympäristövaikutusten arviointi tässä esityksessä jää mielestäni aika ohueksi

sitten totean vielä tuon asian joka ympäristövaliokunnan mietinnössäkin nostetaan esille että nämä linjaukset sinänsä varmasti ovat tärkeitä ja hyviä mutta ne pysyttelevät kovin yleisellä tasolla ja konkretia jää vielä uupumaan

vehkaperä kokonaisvaltaisia asioita ja siksi olisin toivonut että myös tätä lapsiköyhyyskysymystä olisi hieman laajemmin selvitetty hallituksen piirissä

lisäksi haluaisin kysyä mitä mieltä ministeri on kuinka nyt uuden aluehallinnon voimassa ollessa sitten tullaan yhteensovittamaan näitä työllisyys talousintressejä ympäristöllisten asioiden kanssa

mutta kysymyksenä ministerille kun äsken totesitte että lupaprosessien karsimisessa kansalaishyvä ja demokratiahyvä ei saa minnekään unohtua

allekirjoitan tämän mutta toivoisin että toteaisitte eduskunnan edessä myös sen että myöskään ympäristöhyvä ei saa lupaprosessien karsimisessa jäädä sivuraiteelle

näettekö mitään vaaraa siitä että ympäristöasiat tulevat jyrätyiksi näissä kysymyksissä joissa on kuitenkin usein kyse isoista työpaikkamääristä

arvoisa herra puhemies

varmasti täällä olisi vähän vähemmän näitä kysymyksiä hallitukselle mikäli tämä parlamentaarinen yhteinen valmistelu olisi voinut myös jatkua tämän vaalikauden aikana

minun näkemykseni on se että tarvitsemme lisää merellisiä kansallispuistoja

tämän alueiden numerokikkailun varjoon uhkaa kuitenkin jäädä tämän uudistuksen tärkein asia eli se palveluketjujen saumattomuus ja olin pahoillani siitä että pääministeri ei maininnut tätä kysymystä puhuessaan säästöistä

tämä on mielestäni erikoinen kiemura tässä lakiesityksessä

toivoisin että voisitte eduskunnan edessä nyt vahvistaa sen että niin velmun kuin myöskin ympäristömyrkkytutkimuksen kansalliset resurssit turvataan koska nämä eivät ole pikkuasioita

mutta miten varmistetaan näiden ketjujen saumattomuus

esimerkiksi ympäristömyrkkyjen joista täällä nyt on useissa puheenvuoroissa todettu vaikuttavuutta ja koko ketjua tunnetaan vielä kovin vähän

millä tavalla voidaan varmistua siitä että tämä markkinamalli ei valuta meidän veroeurojamme läpinäkymättömällä tavalla yksityisten yritysten voitoksi

siis ei pidä antaa kyllä myöskään sellaista kuvaa jonka joku tästä keskustelusta voi saada että mikään kauppa ei ole loppiaisena auki kun meillä on poikkeuslupamenettelyt jotka varmistavat sen että me voimme palvella tänne tulevia matkailijoita ihan niin kuin kuuluukin

sitten sanon vielä arvoisa puhemies tästä hapettamisasiasta että on minusta kyllä hiukan kummallista se että jos olemassa olevien tutkimusohjelmien resursseja ei voida turvata niin vaikka olenkin sitä mieltä että uusiakin avauksia tarvitaan pitäisi pikkuisen katsoa minne sitä tutkimusresurssia laitetaan

todellakin on hyvin valitettavaa se että valtiovarainvaliokunnan enemmistö ei ottanut tätä ulkoasiainvaliokunnan lausuntoa sinänsä todella huomattavaa että ulkoasiainvaliokunnan yksimielistä lausuntoa täysimääräisesti huomioon ja totta kai meidän vaihtoehdossamme tämä asia huomioidaan paremmin kuin tässä valtiovarainvaliokunnan mietinnössä

yhdyn kyllä tähän ministerinkin äsken esittämään näkemykseen siitä että kyse ei ole myöskään venäläisten turistien osalta pelkästään kauppojen aukiolosta vaan laajemmasta kysymyksestä johon suomalaisen yhteiskunnan oikeasti pitää tarttua jotta me voimme hyötyä tästä myönteisestä kehityksestä jonka maidemme välinen matkailu ja sen vilkastuminen tässä tuo mukanaan

hapettaminen ei ole nyt ihan ensimmäisenä ainakaan minun listallani

haluaisin kysyä nyt entisen ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan nykyisen ministerin kantaa tähän

toivoisin puhemies että tässä pysyttäisiin asiassa sillä tavalla että poikkeuslupakäytäntöä selkeyttämällä me varmasti saamme myöskin nämä täällä kuvatut ongelmat hoidetuksi

kun niin monesti kuulemme kauhisteluja tässäkin salissa tästä pakolaiskriisin hoidosta ja siitä minkälaisia kustannuksia se meille täällä suomessakin aiheuttaa niin eikö olisi järkevämpää todellakin auttaa esimerkiksi yk järjestöjä pitämään noista leireistä ja niiden olosuhteista sillä tavoin huolta että ihmisillä ei olisi välttämättä pakkoa lähteä hakemaan elämää ja polkua muualta

silloin jo tehtiin tämän koulutuksen siirtoa koskeva päätös itse asiassa noissa koulutuksen jatkolinjauksissa valtioneuvostotasoisesti

kyllä itse uskon siihen että tällä siirrolla pystymme todellakin paneutumaan esimerkiksi näihin alueellisiin eroihin joihin tässä edustaja tainio viittasi siihen miten meidän lääkärityövoimamme ylipäätään on käytettävissä ja sitten toisaalta siihen ovatko he kouluttautumassa oikeille aloille niille aloille joilla me todella tarvitsemme nyt ja tulevaisuudessa lääkärityövoimaa

eikö tämä ole aika arveluttava tie jonka nyt hallitus on valinnut leikata tästä työstä

arvoisa rouva puhemies

olen hyvin ilahtunut siitä että ministeri aloitti tämän puheenvuoronsa korostamalla monimuotoisuuden tärkeyttä ja se näin ykn teemavuotena on todellakin tärkeä asia

ihan samalla tavalla otan vastaan tuon edustaja juvosen tuoman terveisen tästä tärkeästä rintasyöpäkysymyksestä

valitettavasti vain tässä asiassa ympäristöhallinnon niukat resurssit eivät ehkä anna myöten ihan sen kaltaiselle suojelutyölle kuin meillä suomessakin olisi tarvetta

meidän pitäisi pyrkiä koko tässä meidän palvelujärjestelmässämme mutta erityisesti koulutusjärjestelmässä parempaan ennakointiin

haluaisin kysyä ministeriltä lähinnä nyt tästä vesien suojelusta

on hyvä asia että itämeren suojeluun saadaan lisää rahoitusta ja teho hanketta voidaan jatkaa

siksi on hyvä että tämä esitys nyt on saatu

keskustelu on päättymätön asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle sivistysvaliokunnan tavalla

tiedossani on että esimerkiksi turvetuotannon osalta on esitetty ministeriölle pilottihanketta jossa voitaisiin tutkia sitä miten sisävedet voivat noilla alueilla joissa turvetta nostetaan

aivan aluksi on todettava että ei isänmaan asioita kyllä ratkota sillä että meuhkataan ja oppositiota täällä solvataan ihan aiheellisista kysymyksistä niin kuin siltä tässä keskustelussa vähän vaikutti

lähetekeskustelua varten eduskunnan käsittelyyn

hallitus tekee nyt jättimäisen yhtiöittämispäätöksen jonka vaikutuksia te ette ole selvittäneet jonka vaikutuksia te ette tunne

sitten on kyllä valitettavaa että ympäristöhallinnon resurssit ja myös järjestöjen resurssit viedään yhä vain alemmas kun kehityksen pitäisi olla päinvastaista

ja kun maakunnille tulevaisuudessa annetaan sitten tiukka sote raami kaulaan hyvin niukat rahat on kyllä uhkana se että terveysbisnes kasvattaa omia voittojaan ja me hyvätuloiset voimme hankkia sitten lisää palveluja omalla rahalla siihen päälle

miten te vakuutatte nyt pääministeri kansalaisille ettei tämä yhtiöittämispäätös johda siihen että päädytään rajaamaan sosiaali ja terveydenhuollon palveluja niiltä jotka niitä eniten tarvitsisivat

arvoisa puhemies

itsekin jäin kaipaamaan hieman laajempaa analyysia niistä syistä jotka johtavat sisäisen turvallisuuden tunteeseen tai sen puutteeseen ja on hyvä että ministeri orpo tässä täsmensi tätä jatkotyötä

minusta tässä on nyt vähän välikysymysvä symystä ja sen vuoksi toivoisin näiden välikysymysaiheiden ja ajankohtien osalta vähän suurempaa harkintaa myöskin oppositiolta

turvallisuudentunne tarkoittaa turvallisia lähiyhteisöjä yhteisöllisyyttä ja kansakunnan tietyn tyyppistä eheyttä ja näitä tavoitteita ei tehdä vain turvallisuusviranomaisten toimesta

mutta puhemies kyllä minä tunnistan yhden pienen koululaisen ja päiväkotilapsen vanhempana tämän työ ja perhe elämän yhteensovittamisen haasteen jonka ministeri tässä omassa vastauksessaan ansiokkaasti nosti esille

ja se asia joka minusta tässä on oleellisin on tämän taloudellisen tuen lisäksi näiden joustavien mahdollisuuksien lisääminen

tämä olisi kyllä keskeinen tie siihen että saisimme etukäteen tietoa hallituksen esitysten vaikutuksista

ei pelkillä tukijärjestelmillä vaan myös järjestelmien kehittämisellä

arvoisa herra puhemies

se on hyödyttänyt vientiyrityksiämme ja lukuisia meitä asuntovelallisia joille korkotaso on pysynyt varsin matalana

haluan vain lyhyesti yhtyä tuohon edustaja räsäsen näkemykseen meillä kummallakin on kokemusta vähän pöydän molemmilta puolilta eli hallituksen puolelta ja sitten toisaalta täältä eduskunnan päästä tähän käsitykseen siitä että kyllä tässä kehittämisen paikkaa olisi ja onhan tästä puhuttu jo pidempäänkin että enemmän ehkä kaivattaisiin keskittymistä juuri joihinkin keskeisiin politiikkalohkoihin ja niiden arviointiin ja sitten hiukan syvemmälti kuin vain tällaista luettelointia

silti pitää totta kai tunnustaa ettei tämä mikään täydellinen luomus ole

mutta kyllä täytyy sanoa puhemies että tässä keskustelussa tuntuu hyvin oudolta se että viime kaudella täällä perussuomalaisten sloganina tunnettu letkut irti politiikka on nyt muuttunut tämän hallituksessa mukanaolon johdosta soini kakkos ja soini kolmos paketiksi kuinka monta näitä nyt sitten tuleekaan ja olisi hyvä vain tunnustaa se että hallituksessa on pakko kantaa vastuuta näistäkin asioista niin kuin perussuomalaiset ovat nyt joutuneet huomaamaan tässä ja monessa muussakin asiassa

siellä on osin hyvin teknistäkin juttua sisässä

en pidä sitä kyllä sinänsä minään hallituksen onnistumisen arvioinnin mittarina kuinka paljon tekstiä on saatettu aikaan

sitten puhemies haluan myös huomauttaa siitä että kun hallitus vie eteenpäin tälläkin hetkellä erittäin merkittäviä lainsäädännöllisiä hankkeita ja uudistuksia ollaanpa niistä poliittisesti mitä mieltä hyvänsä niin pitäisin kyllä ihan ministeriöiden virkamiestenkin ajankäytön kannalta tämän hallituksen kertomusmenettelyn uudistamista välttämättömänä

kyllä siellä ministeriöissäkin ollaan näiden erilaisten revohkojen keskellä aika työntäyteisessä tilanteessa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kyllä tätä keskustelua on osin aika vaikea seurata

eikä tätä paras hankkeen edistymistä pidä mielestäni katsoa pelkästään liitosasioiden näkökulmasta vaan myös siitä näkökulmasta että siellä rakenteissa tapahtuu sellaista yhteistyön kehittymistä joka mahdollisesti jossakin tulevaisuudessa voi sitten johtaa liitokseen tai ei mutta että saadaan hyötyjä niin palvelupuolelle kuin myös kustannusten puolelle erilaisten kuntien yhteistyömekanismien kautta

ensin oppositio täällä toteaa että letkut irti ja sitten kuitenkin samassa keskustelussa tässä salissa te olette sydäntä särkevän huolestuneita kreikkalaisista

koettakaa nyt päättää kumpi tämä teidän linjanne oikein on ja jos se on se letkut irti linja niin tunnustakaa sitten että se tarkoittaa täysin vapaata pudotusta hallitsematonta kaaosta jonka seurauksista varmasti myös suomalaiset veronmaksajat joutuvat ottamaan vastuuta

kyllä täytyy sanoa valitettavasti terveisiä esimerkiksi pohjois savosta jossa sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä kesäkokouksessaan vieraili

me viime kaudella tässä talossa olleet muistamme kyllä kuinka tuolta ministeriaitiosta sanottiin sosialidemokraateille jotka vaativat vakuuksia näille kreikka rahoille että ei ole mahdollista ei missään tapauksessa tule onnistumaan hymisteltiin ja naureskeltiin

saimme kuulla paristakin pienestä kunnasta joissa oli viime kaudella jo tehty hyviä ratkaisuja mutta nyt niitä on otettu takaisin

tähän kyllä toivoisin että myös valtioneuvosto olisi rohkaisemassa kuntia ikä tai vasta olen merkinnyt vastaus puhuttelusta ja pulliainen rynni kumpula natri

nyt kun valtiovarainministeri urpilainen on tehnyt naisen työn ja hoitanut nämä vakuudet suomalaisille veronmaksajille olisi ehkä kohtuullista että voisitte tunnustaa että olisi kannattanut meidänkin yrittää

todellakin tänään on sillä tavalla merkityksellinen päivä että pitkään valmistelussa ollutta sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislakia koskeva asiantuntijoiden työryhmä on saanut työnsä päätökseen ja tuo työ on tänään luovutettu minulle